liikenne ja viestintäministeriön kilpailukykyä ja hyvinvointia selvittävä liikennepoliittinen selonteko sisältää paljon vaatimuksia ja paljon hyviä ehdotuksia suomen liikenneverkon kehittämiseksi

toivon että liikennepoliittisen selonteon lopullinen toteuttamismalli on tasapuolinen koko suomen kannalta

lakiesityksessä todetaan myös että suomessa toimii järjestöjä jotka tuottavat rikoksen uhreille kohdennettuja tukipalveluita

esityksessä todetaankin että sosiaali ja terveysministeriössä on valmisteltu lainsäädäntöä jolla turvakotien rahoitus siirrettäisiin hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti valtion vastuulle ensi vuonna

jotta turvakodit voisivat tarjota edelleen laadukkaita ja äärimmäisen tarpeellisia palveluita rikosten uhreille vaatii turvakotien rahoitus vakaan pohjan

ensi vuoden talousarvio on tehty tilanteessa jossa taloutemme on erityisen heikossa kunnossa ja näkymät tulevaisuuden suhteen täysin arvaamattomat

lakiesityksen taloudellisissa vaikutuksissa mainitaan että rikosuhrimaksuista kertyvät tulot riippuvat maksun suuruudesta ja maksuvelvollisten rajaamisesta sekä siitä miten maksut tulevat maksetuiksi tai saadaan perityiksi ja siitä kuinka monta henkilöä vuodessa tuomitaan rikoksista joista on vankeusuhka

lakiesityksessä oletetaan että toistuvasti lyhyisiin vankeusrangaistuksiin tuomituilta ei rikosuhrimaksua todennäköisesti saada perittyä ja että osalta minimipäivä sakkoon tuomituista ei saataisi ulosmitattua ri kosuhrimaksua jos se olisi maksunsaantijärjestyksessä viimesijainen

kuntaliiton varatoimitusjohtaja timo kietäväisen mukaan valtion kuntiin kohdistamat säästötoimet siirtävätkin verotuksen painopistettä kunnallisveroon joka puolestaan vaikuttaa pieni ja keskituloisiin kuntalaisiin enemmän kuin valtion tulovero

maksujärjestelmästä aiheutuisi myös kustannuksia muun muassa tietojärjestelmistä sakkolappupohjien muutoksista sekä rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönottoon liittyvästä tiedottamisesta ja viranomaisten koulutuksista

budjettiesityksessä todetaan että kotitalouksien käytettävissä olevissa reaalituloissa kehitys jää ensi vuonna vaatimattomaksi

eli näillä rikosuhrimaksuilla ei vielä makseta järin laajoja tai syvällisiä palveluita

lakiesityksessä todetaan että rikoksen uhriksi joutunut voi käytännössä tarvita useita kunnan sosiaali ja terveyspalveluita kuten sosiaalipäivystystä sairaalahoitoa fyysistä kuntoutusta psykososiaalista tukea mielenterveyspalveluita sekä toimeentulotukea

konkreettista esitystä tästä ei vielä ole joten nähtäväksi jää miten tämä käytännössä toteutetaan

rikosuhrimaksujärjestelmän todetaankin olevan vain yksi osa keinovalikoimaa jolla pyritään takaamaan uhrien tuki palveluiden tarpeidenmukainen saatavuus ja maksuttomuus

samaan aikaan on kuitenkin käynnissä salpauskunta selvitys kuuden kunnan liitoksesta mikä ei ole ollut omiaan rakentamaan yhteistyölle parasta mahdollista neuvotteluilmapiiriä

ja jos se perutaan vain osittain niin miltä osin se perutaan ja missä vaiheessa jarrua painetaan vauhtisokeus kun voi usein yllättää uudet kuljettajat

jos kuvitelmat omista taidoista ja vauhti ovat liian suuret voi edessä olla törmäys jossa vaarassa eivät ole ainoastaan kovaa ajavat vaan myös muut tiellä liikkujat

veronkorotukset ja palvelujen leikkaukset osuvat tietysti meihin kaikkiin mutta eniten ne tuntuvat niillä joilla jo ennestään on vaikeuksia selvitä taloudellisista velvoitteistaan jokapäiväisessä elämässä

entä mihin perustuu se ajatus että jos perusopetuksessa nuorta ei ole opiskelu kiinnostanut niin se kiinnostaisi enemmän kun pakkoa tulee vuosi lisää

mieluummin panostaisin syrjäytymisen estämisessä esimerkiksi mestarikisälli malliin tai oppisopimuskoulutukseen näillä toimilla kun on jo syrjäytyneitä nuoria saatu takaisin yhteiskunnan rattaita pyörittämään

ensin ilmoitettiin lapsilisien leikkauksesta sitten tuli lapsivähennys verotukseen jolla tuota leikkausta kaikkein pienituloisimmille hieman yritetään kompensoida

lapsilisän lisäksi hallitus vie perheiltä myös valinnanvapauden kun se ensi vuonna toteuttaa rakennepoliittisessa ohjelmassa päätetyn kotihoidon tuen jakamisen molempien vanhempien kesken

työ ja työllisyys ovat perussuomalaisille tärkeitä peruspilareita

yritykset saavat kuitenkin edelleen olla varpaillaan sillä tässä ohjelmassa väläytettiin jo tämän veron tuoton korvaamista uusilla ympäristö tai kulutusveroilla

sain tänään viestin myös yli viisikymppiseltä tahtomattaan pienipalkkaisesta kaupan alan työpaikasta työttömäksi jääneeltä yksinhuoltajaäidiltä

ja varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä että harmaan talouden torjunta on erittäin tärkeää tässä taloudellisessa tilanteessa jossa pyritään veroeurot tänne suomeen saamaan ja töitä suomalaisille työntekijöille

mutta tämä ulkomaalaisvalvonnan tehostaminen voi myös antaa mahdollisuuksia parantaa ihmiskaupan estämistä

tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan säädettäväksi viittomakielilaki

viittomakielet ovat itsenäisiä kielijärjestelmiä samoin kuin puhutut kielet

tarkoituksena on että viranomaiset huomioivat viittomakieltä käyttävät säädösvalmistelussa ja käytännön ratkaisutoiminnassa aiempaa paremmin sekä edistävät viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia käyttää ja saada tietoa omalla kielellään

tulkkipalvelut ja niiden saatavuus erityisesti nopeasti tai äkillisesti eteen tulevissa tilanteissa pitäisi ottaa huomioon esimerkkinä vaikkapa synnytys joka käynnistyykin ennenaikaisesti ja voi olla tilanne että sekä isä että äiti ovat kuulovammaisia

ilman tulkkia ei hoitohenkilökunta osaa selittää tai neuvoa synnyttävää äitiä eikä äiti pysty selittämään omia toiveitaan tai tekemään mieltä askarruttavia kysymyksiä

onpa tapauksia joissa kuulovammainen on joutunut äkillisesti sairaalaan mutta saanut tietää omasta terveydentilastaan vasta seuraavana päivänä kun tulkki on saatu paikalle tai jos kuulovammainen on varannut tulkin esimerkiksi kelassa tai työvoimatoimistossa käyntiä varten ja tulkki sairastuukin yllättäen ei toista tulkkia saadakaan tilalle

erityisen tärkeää myös kuurojen liiton mukaan tässä laissa on se että viittomakieliset nähdään vihdoin myös kieli ja kulttuuriryhmänä eikä ainoastaan vammaisryhmänä

aika lain säätämiseen on siis juuri oikea sillä tämä lakiesitys on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden keväällä

yhdessä tämän viittomakielilain kanssa näitä voidaan pitää erittäin tervetulleina ja merkittävinä asioina näiden vähemmistöjen oikeuksien toteutumisen edistämiseksi

kansalaiset kokevat hallituksen arvomaailman painopisteen olleen jo pitkään muualla kuin suomessa ja tämä ei ole yksin minun mielipiteeni vaan lukuisten kansalaisten

eräs puolue mainosti vaalien aikana omaavansa korvat nyt on havaittavissa että olisi tarvittu kuulolaitteita ehkä koko hallituksen porukalle

arvoisa puhemies

toisaalla otetaan muun muassa poliisin määrärahoja pois

kotitalousvähennys on todellakin tulossa vähennykseksi se nimittäin vähentää näiden yrittäjien määrää sekä mahdollisuuksia työllistää ja näin omalta osaltaan mahdollistaa harmaan talouden mahdollisuuksia

kotitalousvähennys on mahdollistanut myös erilaisten palveluiden viemisen vanhusväestölle kotiin saakka ja näin on mahdollistettu pidempään kotona asuminen laitoshoidon sijaan

hallitus on nyt unohtanut omaishoitajat

heidän kohderyhmälleen pitäisi taata samanlaiset oikeudet kuin esimerkiksi maahanmuuttajille joille on tarjolla kaikki mahdolliset tuet niin rahallisesti henkisellä puolella kuin terveydenhoidollisellakin puolella

maahanmuuttajien palveluihin on panostettu

heille ne on järjestetty aivan eri tasolla kuin esimerkiksi kuulovammaisille joiden pitää pystyä kaksi viikkoa etukäteen tilaamaan tulkkipalvelu jos luulevat sitä tarvitsevansa

se antaa esimerkiksi lapsiperheille ja odottaville äideille melkoisia haasteita koska tulevaisuutta ei välttämättä voida etukäteen ennustaa ja tulee esimerkiksi lääkärissäkäyntejä yllättäen joihin tulkkaus ei sitten olekaan mahdollista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta tässäkään asiassa kuten on tänään todettu ei riitä pelkkä raha

pelkkä loistava otsikko ei tässäkään asiassa riitä

monissa kunnissa pelätään pakkoliitoksia

on heitetty ilmaan myös se että monet pienempien kuntien kunnanjohtajat ovat ajatelleet pitäisikö nyt kuntien taakkaa lisätä ottamalla mahdollisimman paljon lainaa koska kuntaliitos kuitenkin tulee